merkintöjen kriteerit asettaa uusi mediaviranomainen joka sitten kouluttaa ja rekisteröi nämä ikärajaluokittelijat

toinen koskettaa rahoitusta ja toinen koskettaa sisältöä siten että sisältö on suunnitelmallista ja todella vastaa siihen tarpeeseen että pystytään myös saamaan vaikuttavuutta aikaan niin ettei ole vain jotakin niin sanottu

valiokunta todella kuuli monia asiantuntijoita ja teki tarpeellisia muutoksia niin kuin valiokunnan puheenjohtaja täällä nosti jo esille

tähän hallituksen esitykseen tehtiin siis muutoksia ja perustuslakivaliokunnan lausunto oli erittäin kriittinen ja tarkka ja siihen liittyen käytiin paljon keskustelua

lain uudistusta tarvitaan koska mediaympäristö lasten mediakäytännön tavat ovat todella suuresti muuttuneet ja käyttömäärä on kasvanut

ohjelmasisältöjen laadun kyseenalaistaminen leimataan usein ylisuojelevuudeksi ja ehkä nostetaan enemmän ongelmaksi vanhemmat perheet

tähän valiokunta kiinnitti huomiota että vanhempien vastuuta tulee varmasti ensisijaistaa mutta se ei samalla merkitse sitä että yhteiskunta ei kanna omaa vastuutaan siitä miten kaiken kaikkiaan nyt tässä kyseessä olevassa asiassa kaikelta siltä mediatuotannolta eri välineitten kautta lapsia suojellaan

varmasti voidaan todeta että kokonaisuudessaan meidän yhteiskunnassamme kaiken kaikkiaan lastensuojelu ei ole onnistunutta jos ei mediassakaan niin ei kaiken kaikkiaan tässä koko yhteiskunnassa

yhteiskunnan vastuulla on mielestäni antaa kodeille välineitä ja tietoa siitä miten kasvattaa lapsiaan mediakasvatuksen sisältöihin ja koko siihen maailmaan mitä media tuottaa

näin todella varmasti on että rajoitukset eivät pelkästään auta mutta kun näin on tarvitaan erityisesti vahvaa resursointia kaiken kaikkiaan kouluille mediakasvatuksen toteuttamiseen mutta myös tälle uudelle yksikölle mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskukselle tarvitaan riittävää resursointia jotta se pystyy toteuttamaan sen tehtävänsä

uuden kuvaohjelmalain mukaan ikärajojen luokittelu siirretään pääosin siis kuvaohjelma alalla työskentelevien henkilöiden tehtäväksi

laissa tulisi mielestäni selkeämmin säätää että kuvaohjelmien ikäluokittelusta vastaavilla henkilöillä tulee olla perehtyneisyys lasten kehitykseen ja kuvalliseen viestintään

valiokunnassa luokittelijoiden riippumattomuus kaupallisista toimijoista nousikin hyvin vahvaan keskusteluun mutta vielä haluaisin että tämä heidän koko osaamisensa ja sisällöllinen hallintansa olisi myös nostettu vahvemmin esille

asiantuntijakuulemisessa muun muassa lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomiota siihen mikä ilmeisesti oli ollut myös tässä työryhmässäkin keskustelussa esillä että televisioyhtiöiden nykyinen niin sanottu vedenjakajasopimus ikärajoista ja niihin liittyvistä ohjelmien lähetysajoista tulisi uudistaa lakimuutoksen yhteydessä

tästä johtuen viikonloppuisin televisiosta on voitu lähettää päiväsaikaan ohjelmia jotka arkisin olisi tullut k merkintänsä perusteella lähettää ilta aikaan

televisiohan on juuri se kanava jonka kautta lapset helpoimmin vain laitteen avaamalla voivat nähdä ohjelmia jotka väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi tai kauhua herättämällä taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla voivat vaikuttaa haitallisesti lasten kehitykseen

aivan kuten täällä keskustelussa ja ministerin puheessa alussa tuli hyvin esille meillä on hyvä vanhuspalvelulaki tai laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista siis siitä kokonaisuudesta joka ei tarkoita pelkästään sitä että on kysymys laitoshoidosta tai kotihoidosta vaan heidän toimintakyvystään kokonaisuudessaan

minä toivoisin kun tämä laki nyt lähtee täältä valiokuntaan ja sitä kautta tulee tänne takaisin koska tässä nyt kysymys on kuitenkin siitä että tarkoitus on parantaa olemassa olevaa tilannetta ikäihmisten ja vanhusten palvelujen tarpeessa että valmistelussa jatkossa otettaisiin huomioon varmasti tähänkin saakka on otettu sillä meillä on suomessa hyvin paljon vanhusasiantuntijoita gerontologeja geriatreja psykogeriatreja ja niin edelleen tutkimukset jotka ovat hyvinkin tarkkaan selvittäneet mitä vanhusten tarpeet ovat mitä vanhusten sairaudet ovat ja minkälaiset hoitopaikat olisivat ne ihan parhaat mahdolliset

olen erittäin tyytyväinen valiokunnan mietintöön jossa on paitsi näitä muutosesityksiä myös valiokunnan lausumaehdotukset nämä kolme eri lausumaehdotusta jotka edellyttävät nimenomaan seurantaa laajastikin

olen hyvin vahvasti saanut ymmärtää että kysymys koti avohoidosta ja laitoshoidosta tämä vastakkaisuus ei pelkästään ole se asia mistä meidän kannattaa täällä väitellä vaan on lähdettävä miettimään sitä mitä vanhukset ikäihmiset sairaat ihmiset muistisairaat ja niin edelleen tarvitsevat ja kuultava myös ei pelkästään tutkijoita vaan myös se hätähuuto mikä omaisilla on ja mitä vanhukset itse kertovat

erityisesti niissä painottuu tämän uuden mediakasvatusyksikön toiminnan seuranta ja se mitä merkitystä sillä on näihin asioihin mitä lastensuojelun näkökulmasta myös valiokunnassa on noussut esille

he ovat turvattomia he pelkäävät on monenlaista voi sanoa hätää omaisilla ja itse näillä ikääntyvillä vanhuksilla

se on tietenkin yksilöllistä se kokemus mutta se minkä vuoksi tämä on suurempi huoli ja meidän täällä eduskunnassakin otettava lainsäädännön myötä vakavasti esille on se että meillä vanhusten määrä todella kasvaa ja nimenomaan että mikään ikä ei vielä todella vanhojen

se on vain totta että vanhempien ihmisten kohdalla se toimintakyky on huono ja silloin se edellyttää turvallista ympäristöä

se edellyttää myös sitä että heitä ei jätetä yksin

nyt pitäisi olla niin että tämän lain yhteydessä puhuttaisiinkin lisäksi siitä mitkä ovat ne kotipalvelumuodot mitä me kehitämme

arvoisa puhemies

perustuslain mukainen oikeus kieleen ja kulttuuriin on todella tärkeä

kommunikaation puute johtaa eristymiseen ja vaikuttaa merkittävästi syrjäytymiseen ja erityisesti kuulovammaisten on hyvä paitsi työllistymisen niin myös opiskelun yhteydessä ja omien asioiden hoitamisen yhteydessä saada tätä palvelua ja nimenomaan yksilöllisen palvelutarpeen mukaan

on todella tärkeää että tulkkauspalvelujen vähimmäismäärää korotetaan jotta nämä kaikki tarpeet mitkä liittyvät eri elämänalueille toteutuisivat

arvoisa puhemies

sihto otti ihan todella tärkeän asian esille totta kai mainonnan koska me nyt puhumme televisiosta ja erilaisista lähetyksistä minkä äärellä lapset ja perheet ovat

tietenkin tähän kuvaohjelmalainsäädännön sisälle liittyy se että me aika paljon olemme voi sanoa kaupallisten tuottajien edessä kysymässä sitä millä siinä sitten sitä kaikkea mitä tuotetaan voidaan rajoittaa

sehän se suurin kysymys on miten voidaan rajoittaa kaikkea sitä mitä kaupallisesti meille tuotetaan ja mihinkä mainontakin liittyy

pidän erittäin tärkeänä että tässä ei ajatella että on vain väkivaltaohjelma joka tuottaa sitä haitallista vaikutusta lapsiin ja heidän kehitykseensä ja terveyteensä vaan nimenomaan niin kuin tässä ed

sihto toi esille tämä alkoholimainonta ja varsinkin koska me olemme siitä tässä eduskunnassa eri yhteyksissä keskustelleet että siihen tulisi puuttua niin toivon että tästäkin signaalista siihen tulisi vaikutusta että tähän puututaan

nyt on hyvä että puheenjohtaja vahasalo on ottanut puheenvuoron ja varmaan kertoo siitä miten tätä käsiteltiin valiokunnassa

kun yritin itse muistella niin tämä ei noussut siellä sellaiseksi asiaksi että se olisi edes tullut mainintana tähän meidän mietintöömme

on hyvä että tavoitteena on parantaa lapsen ja hänen perheensä oikeusturvaa nopeuttamalla lastensuojeluasioiden käsittelyä hallinto oikeuksissa ja selkeyttämällä päätöksentekoa koskevia säännöksiä

mielestäni meidän valiokunnassamme käytiin syvääkin keskustelua siitä että todella me olemme aika aseettomia sen edessä että meillä on erilaisia kanavia ja viestintävälineitä joihinka ei tämä laki millään tavalla pysty vaikuttamaan

uudistukset ovat siis kannatettavia

ennakollinen lastensuojeluilmoitus on siis tehtävä ennen lapsen syntymää jos on perusteltua syytä epäillä että lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen

pulliainen ihan oikein toi esiin emme valvonnalla vaikka tämä olisi kuinka tiukka pysty saavuttamaan sitä minkä äärellä ehkä meidän lapsemmekin aikuiset ilman muuta mutta lapsemmekin ovat ja joutuvat olemaan ehkä ihan sattumalta tai jonkun tilanteen yhteydessä

varsinainen lastensuojeluasiakkuus voisi alkaa vasta lapsen syntymän jälkeen mutta on tärkeää tämän ilmoituksen vastaanottaminen koska se mahdollistaisi jo alkuun hyvin aikaisessa vaiheessa tarvittavien palvelujen suunnittelemisen yhdessä lapsen vanhempien kanssa siis jo ennen syntymää

asia mitä tässä lakialoitteessa kuvataan ja esitetään on todella tärkeä se että ainakin lähtökohtaisesti nähtäisiin että tehtäisiin koko ajan parannuksia meidän sodissa taistelleille ja siellä vammautuneille

sillä lailla todella meidän valiokunnassamme puheenjohtajan johdolla tavoitteena oli että tässä keskityttiin kylläkin tähän uuteen järjestelmään mitä tässä luodaan tähän jälkikäteisvalvontaan

minusta edustaja elomaa hyvin tässä kyllä kuvasi sitä että pitäisi heille kaikille jotka tänä päivänä meillä vielä elävät ja ovat vammautuneet heidän tarpeidensa mukaiset palvelut toteuttaa

pulliainen että se on tärkeää miten ne henkilöt ne ihmiset valikoituvat keitä he ovat jotka nyt tietysti tässä mekussa ovat

raskaudenaikainen päihteiden etenkin alkoholin käyttö on sikiön kehityshäiriöiden suurin yksittäinen syy

puhuimme siitä valiokunnassa hyvin paljon miten he valikoituvat ja mikä heidän pätevyytensä osaamisensa ja kouluttautumisensa on

raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten hoidon varmistamista pohtineen työryhmän raportissakin ehdotetaan jopa päihdeäitien pakkohoitoa ja todetaan että tieteellinen näyttö sikiön terveysvaarasta on riittävän yksiselitteinen niin että se voisi olla perusteena puuttumisvaltuudelle

siinähän ei pelkästään kouluttautuminen riitä jos ei ole sitä eettistä ja moraalista arvopohjaa ja myös tuntemusta siitä mistä heidän pitää olla huolissaan eli heidän pitää olla huolissaan myönteisessä mielessä nimenomaan että lasten maailma olisi turvallinen ja he tuottaisivat sellaisia asioita tähän mediakentälle että vanhemmat ja me kaikki voimme olla turvallisin mielin että päinvastoin mentäisiin eteenpäin

olen ihan samaa mieltä että silloin tässä ei pelkästään tämä mikä se prosentti vammaisuudessa on saisi olla ohjaamassa niiden palvelujen saantia ja sitä minkälaisten palvelujen piirissä he ovat

on siis tärkeää että löydetään hoitoja tarvittava riittävä määrä hoitopaikkoja ja kunnille riittävät resurssit ohjata päihdeäidit hoitoon

itse olen siinä veteraanien neuvottelukunnassa ja tämä asia on näitten eri järjestöjen myötä tullut hyvin usein esille juuri siinä muodossa että löydettäisiin kullakin paikkakunnalla nyt ainakin kaikki ne henkilöt jotka sitä apua tarvitsevat

henkilökohtaisesti erityisesti aikaisemman lain yhteydessä jo olin sitä mieltä että täytyy satsata nimenomaan tähän valvontaan mutta nyt olen hyvin vahvasti sitä mieltä että edetään näitä keinoja joita nyt tässä luodaan vahvistaen

tämä mahdollistaisi naisille subjektiivisen oikeuden päästä välittömästi hoidon tarpeen arviointiin ja arvioinnin edellyttämään päihdehoitoon

siitä on paljon siellä puhuttu ja uskon että siinä me olemme päässeet eteenpäin että oltaisiin kartoitettu näitten kaikkien sodissa vammautuneitten ihmisten tarpeet ja pystyisimme palveluilla vastaamaan niihin

sikiön suojelun kannalta äidin jokaisella päihteettömällä päivällä on siis merkitystä

tahdosta riippumattoman hoidon mahdollisuutta tarvitaan pikaisesti viimesijaisena keinona syntymättömän lapsen terveyden turvaamiseksi mutta tietenkin kaikki on tehtävä ennen pakkotoimenpiteitä

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee pikaisesti esitykset joilla vahvistetaan raskaana olevien naisten päihdehuoltopalveluita sekä sisällytetään päihdehuoltolakiin erityissäännökset syntyvien lasten suojaamiseksi päihteiden aiheuttamilta vaurioilta

tässä hallituksen esityksessähän ehdotetaan muutoksia joitten tavoitteena on kannustaa työttömiä kouluttautumaan ja vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta

tästä on työelämä ja tasa arvovaliokunta jo lausunnossaan todennut että työttömien virta ansiosidonnaiselta turvalta markkinatuelle saattaa jopa uuden laskutavan johdosta suurentua

kannustevaikutus on epävarma myös siitä syystä että työvoimapoliittiseen koulutukseen on monin paikoin vaikea päästä

minusta täällä on todella käytetty hyviä puheenvuoroja ja kiitokset edustajille eestilä palola ja mäkisalo ropponen ja erityisesti kiitos ministerille

nyt ministeri on jo lähtenyt mutta hänhän sekä alkupuheenvuorossa että tässä loppupuheenvuorossakin hyvin asiantuntevasti toi sen esille mitä vanhuspalvelut tulisi vanhat palvelut

nyt tietysti on vain se että me olemme tässä taloustilanteessa ja tämän vanhuspalvelulain ja tämäkin kieltolakimuutoksen yhteydessä puhumme tästä kestävyys tämänkin lakimuutoksen takana on kestävyysvaje

se minusta tuntuu surulliselta ja minä en toivoisi sitä että sitä ainakaan ohjaavat meidän niukkenevat rahat vaan päinvastoin nyt pitäisi meidän ikäihmisille sairaille ihmisille mahdollistaa todella paras mahdollinen hoito

sen vuoksi näen erittäin tärkeänä että meillä tässä jos missä ikäihmisten kohdalla tapahtuu niin kuin tietysti kaikissa sosiaali ja terveyspalveluissa mitä ollaan nyt kehittämässä niin sanotusti asiantuntijuuteen ja tietoon perustuvaa johtamista ja kehittämistä kun sitä tietoa todella on meillä tutkijoitten myötä saatavissa